alku ei ollut helppoa

samaten sitten sellaisiin liikkeisiin jotka tulevat aiheuttamaan yhteiskunnalle ongelmia erityisesti kiinnitetään huomiota mutta rahan osalta näin ei käytännössä tapahdu

olisi nyt arvoisa puhemies mielenkiintoista tietää millä tavoin oikeuskansleri näkee tämän tilanteen tästä eduskuntatason näkökulmasta ministereitten osalta mutta myös niin miten näitten asioitten hoitamatta jättäminen kunnallishallinnossa saattaa heijastua niihin maakuntakaavoihin ja muihin jotka tulevat valtioneuvoston päätettäviksi

sen takia tämä laaja veropohja on tärkeä asia ja nyt vaan tämä tunnuslause tölli töihin tölli töihin ja laittamaan tämä asia kuntoon ja katainen myös töihin jotta saataisiin tämä veropohja myös tältä osin hoidettua

nämä innovaatiotuet ja innovaatiot ovat todella tärkeitä koska nythän meillä on tällainen jäykistynyt tilanne koko elinkeinoelämässä ja ekkin ajaa vain lähinnä pieniä palkkoja

tätä kautta kun valtiot takaavat pankkien velat ja sitten ne takaavat toisten valtioitten velkoja jossain vaiheessa myös valtioitten veronmaksajien rahat loppuvat ja silloin tulee se kaaos mitä te olette niin kuin käytännössä yrittäneet nyt näin estää

tämäntyyppistä lainsäädäntöä tulee yhä enemmän ja kun siinä on sitten vielä tämä euroopan unionin näkökulma niin täällä eduskunnassa ollaan sitten työn ja tuskan kanssa näitä asioita tekemässä

sen takia sillä on täysin oma lainsäädäntö tai sitten se puuttuu kokonaan vaikka rahoitusta koskevia systeemejä pitäisi voida käsitellä ihan samalla tavoin kuin muitakin

onnea nyt vaasalle mutta kyllä ihan samoilla perusteilla lahti sen olisi käytännössä ansainnut niin cleantech osaamisen kuin senkin osalta että meillä on maailman ainoa pelkällä jätteellä toimiva kaasutuslaitos josta tulee sekä lämpövoimaa että sähköä ja johon myös helsinkiläisten jätteet viedään myös zyskowiczin

tästä kansaneläkemaksusta toteaisin sen että koskaan jaakko pajulan aikana keskustapuolue ei olisi suostunut tällaiseen sosiaaliturvan rahoituksen heikentämiseen kuin nyt tämä yksi miljardi

edustaja brax puuttui tähän palkkioasiaan juuri sillä tavoin kuin minäkin olen vähän ihmetellyt että nyt kun edustaja zyskowiczilla on itsellään mahdollisuus puuttua näihin koska finanssivalvonta kuuluu keskeisiltä osin tähän en huomannut tässä mitään tämän tyyppistä että edes olisi joku virke ollut tästä asiasta

eduskunnasta tulee yhä enemmän lainvalmisteluelin eikä lainsäädäntöelin

tähän liittyy sitten myös se että pankkien perustaminen kuten sellainen sanonta kuuluu sinänsä on jo rikos

minusta oikeuskanslerin tulisi valvoessaan valtioneuvoston istunnoissa annettavia hallituksen esityksiä tähän asiaan vakavasti kiinnittää huomiota koska se on eduskunnassa vuosi vuodelta yhä suurempi ongelma

suomelle todellakin vienti on tärkeä asia ja tässä suhteessa sekä verotus kuljetusyrittäjien näkökulmasta mutta myös sitten nämä muut tuet ovat tärkeitä

neljännessä edellytetään sitä että hallitus luo osaltaan edellytyksiä suomalaisen työvoiman osaamisen ja yrityskentän mahdollisimman laajaksi hyödyntämiseksi ydinvoimahankkeissa

valtiovarainvaliokunnan työ ja elinkeinojaostossa me käsittelimme nimenomaan robotteja

nyt kuten täällä ministeri urpilainen totesi suomi on raivannut itseään euroopan unionissa niin että varmaan tälläkin hetkellä olijat tietävät missä se suomi sijaitsee eli pohjoisessa

on totta että robottiasia on suomessa unohdettu ja se on nyt tällä hetkellä sellainen joka tulee myös omalta osaltaan mullistamaan kaikenlaista tekemistä

on ollut selvästi nähtävissä että erityisesti tämän hallituksen aikana on jatkuvasti tullut lisätalousarvioita asioista joista on aivan hyvin tiedetty syksyllä että niihin pitäisi olla enemmän rahaa

sen takia kun se toisten rahoilla toimii luulisi että näillä toisilla eli meillä säästäjillä tai sitten muulla tavoin siinä pankin rahoituksessa mukana olevilla pitäisi olla tätä valvontaintressiä nykyistä enemmän

tavattoman suuri ja voimakas täytyy olla sen markkinavoiman joka tätä asiaa pystyy vuodesta toiseen viivyttämään ja tekemään sen sellaiseksi että bisnes edelleen kannattaa

valtioneuvoston periaatepäätösten hyväksyminen talousvaliokunnan mietinnön mukaisesti ponsineen varmistaa sähkönsaannin sekä työtä ja kotimaisia ja ulkomaisia investointeja sekä sijoituksia suomeen

se kuuluu finanssivalvonnan ja myös eduskunnan pankkivaltuuston tehtäviin

se on lääketieteessä erittäin merkittävä koska robotti pääsee leikkauksissa sinne mihinkä sakset eivät inhimillisesti ottaen pysty ja monissa muissa asioissa jo tällä hetkellä mutta meidän täytyy näissä kysymyksissä kyllä mennä eteenpäin

siinä mielessä olisin kysynyt olisiko hallituksella joku tällainen paketti euroopan unionin osalta jossa on verotus ja muitakin asioita ja jossa tämä suomen pohjoinen sijainti otetaan huomioon ja tätä lähdettäisiin yhdessä ajamaan ihan samalla tavoin härkäpäisesti kuin näitä vakuuksia

siis tavallisen asiakkaan tavallisen yrittäjän näkökulmasta pankkivaltuuston pitäisi näistä teknisistä näkökulmista makrotaloudesta asettua myös tänne ihmisten keskelle

siihen liittyy myös sitten se että kun julkinen valta on tullut verovaroilla mukaan tähän pankkien tukemiseen tai huolehtimiseen siitä että pankeille ei tapahdu mitään on annettu takauksia niin kuin suomikin yhteensä näihin kriiseihin kymmeniä miljardeja niin tämä ennestään korostaa sitä että näitten sopimusten tavoitteena pitäisi olla se että käytännössä pystyttäisiin siihen että jokainen joutuu maksamaan tuloistaan veroa

tässä mielessä täällä muun muassa edustaja paatero toi esille sen että tämä on normaalia pankkitoimintaa sen pitäisi olla normaalia pankkitoimintaa mutta minä ihmettelen miksei tätä voida siirtää normaaliksi pankkitoiminnaksi ja niin että finanssivalvonta valvoo tätä

talousvaliokunnan mietintöön sisältyy kolme vastaavat

sama asia koskee myös näitä muita asioita jotka ovat esimerkiksi ministeri häkämiehen tontilla

mutta esimerkiksi tänä vuonna työllisyysmäärärahoja on lisätty vaikka nähtiin jo viime syksynä että työ ja elinkeinoministeriön esittämät vähennetyt määrärahat eivät tule riittämään

että siellä on tämä suomen pohjoinen sijainti siihen liittyvät asiat kuljetusyrittäjien näkökulmasta moninaisesti ja näitä ruvettaisiin sitten ajamaan euroopan unionissa ja myös tietysti täällä kotimaassa

siihen ei ole mitään käytännön esteitä muuta kuin se että halutaan viedä ely keskuksiin täysin vieraaseen ympäristöön tällaista epämääräistä voisi sanoa vähän niin kuin torikauppaa

minun käsittääkseni siksi että näillä lisätalousarvioilla hallitus tulee sitten tänne julistamaan kuinka me hoidamme täällä työllisyyttä ja saa tässä tällaisen niin kuin mainoskatkotilaisuuden esitellä kuinka hyvää politiikkaa tehdään

rankoista sotavuosista huolimatta olemme rakentaneet enemmän rauhaa ja tehneet pääasiassa hyvää yhteistyötä kuluneet kaksisataa vuotta

siinä mielessä tämä sopimus sinänsä on tärkeä mutta pelkään että tästä käsittelytavastakin johtuen käytännössä se ei juuri tule mihinkään johtamaan

minusta tämäkin on sellainen asia että nyt kun talousarvio tänne tulee me tiedämme muun muassa juuri työllisyysmäärärahojen osalta että ne eivät tule riittämään ja on täysin selvää että sitten juuri mukavasti ennen vaaleja hallitus tulee taas esittämään lisää rahaa työllisyyteen ja koettaa todistaa sen kuinka hyvin näitä asioita hoidetaan

valtioneuvoston jääviydet ovat toista luokkaa kuin ne ovat tässä eduskuntasalissa jossa meitä kuitenkin on tänne valittu ajamaan oman alueemme asioita

varmasti lähiaikoina ja tietysti jo nyt pohjois afrikan tilanne asettaa euroopan neuvostollekin suuria haasteita ja ne demokratiatavoitteet jotka siellä ovat ovat varmasti yhtä tärkeitä kuin ne ovat olleet nyt näissä monissa maissa jotka tässä ansiokkaasti ovat näitten valtuuskunnan jäsenten puheenvuoroissa tulleet esille

kysymys ei ole yksikkökustannuksista ainakaan yksistään vaan kysymys on laadusta tuotteen laadusta

täällä lukee muun muassa että ek keskuskauppakamari no sen nyt ymmärrän mtk sak ja myös sitten veronmaksajain keskusliitto ja suomen yrittäjät ilmoittavat että heillä ei ole mitään sanottavaa tässä asiassa

neuvostoliiton aikainen kauppa ja suuret rakennusprojektit kuten kostamus svetogorsk loviisan ydinvoimalaitos ja saimaan kanava ovat työllistäneet suomalaisia ja venäläisiä

pitää olla sellaisia tuotteita joilla on kysyntää

saattaa olla niin että olemme päätöksentekijöitä myös omalla alueellamme ja on päätetty että me ajamme näitä asioita ja minustahan näitä selvitettiin muun muassa ydinvoima asian yhteydessä minkälaisissa tehtävissä kansanedustaja voi olla omassa maakunnassaan ja niitä on myös sitten näitten niin s ketjun kuin k ketjunkin osalta arvioitu

se on minusta tällä hetkellä suomen heikkous ja elinkeinoelämä korostaa koko ajan yksikköhintaa ja palkkoja ja samaan aikaan tutkimustoiminnasta ja tuotekehittelystä vähennetään rahoja koska se ei olekaan se tärkeä asia

ymmärrän kyllä että oikeuskanslerinvirastolla on tavattoman paljon tehtävää koska jokainen joka siitä ohi kulkiessaan menee voi ruutupaperille kirjoittaa kantelun ja oikeuskanslerin pitää se tutkia

tuntuu käsittämättömältä että nämä suuret veronmaksajat ilmoittavat että heillä ei tällaisissa asioissa ole mitään sanottavaa ja ne kirjallisesti sen oikein ilmoittavat

sehän on hyvä asia että näitä sosiaaliturvasopimuksia tehdään muun muassa sen takia juuri että näitten työeläkkeitten maksamisen osalta se on tietysti tälle työntekijälle etu ja selkeä systeemi mutta se on myös työeläkerahastojen kertymisen kannalta

tässä mielessä on paljon tehtävää

arvoisa puhemies

nämä kansalaisen perusoikeudet ovat käytännössä hyvinkin laajat ja ne työllistävät tavattoman paljon niin eduskunnalla ei voiteta koska eduskunnan oikeusasiamiehen lisäksi nimenomaan myös oikeuskansleria

tähän epäkohtaan pitäisi saada parannusta ja se on myös yksi tärkeä suomen eduskunnan tehtävä koska meillä on pankkivaltuusto joka valvoo suomen pankin ja finanssivalvonnan toimintaa ja tässä suhteessa eduskunnan vastuu on erittäin suuri

ne onko hallituksen jäsen vai onko pelkästään hallintoneuvoston jäsen tai sitten tällaisena kortin omistajana ovat tietysti ihan eri asioita

sitten on myös tämä uusien alueitten löytäminen

ainakin tuo antti kaikkosen puheenvuoro osoitti laajuudessaan että töitä on tehty

esimerkiksi kun viime viikolla oltiin espanjassa espanjan vientihän tällä hetkellä vetää siellä suomen finpron edustajat kertoivat että etelä amerikka vetää aasiassa vetävät muutkin maat kuin kiina mutta tätä ei olla suomessa huomattu

kun kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kertomuksen yhteydessä olen näihin kertomuksiin kiinnittänyt huomiota koska ne ovat demokratian kannalta tärkeitä ja arvostelin sitä suppeudesta ja informaation puutteesta niin täytyy taas tässä yhteydessä kiittää valtuuskuntaa ja varmasti samalla myös sen virkamiehistöä siitä että tämä kertomus on mielenkiintoisesti laadittu ja informatiivinen ja siinä mielessä hyvin tehty mistä muitten kertomusten tekijöitten kannattaisi ottaa opiksi

mutta tämä eduskunnan lainsäädäntötyö euroopan unionin aikana on vaatinut entistä enemmän ja tämä lakien taso on huolestuttava jo kielellisestikin ja lakiteknisesti ja sitten samaten on tämä lisätalousarvioasia johon puutuin

kun katsoo tämän hetkistäkin tilannetta työnantajien osalta ja työmarkkinoilla ja vielä sitten sitä että ministeri vapaavuorikaan ei kovin hyvin viihdy euroopan unionin kokouksissa niin se osoittaa sitä että suomella ei ole tällä hetkellä oikein mitään ajettavaa

yksi lähtökohtahan on se miten se ulospäin näkyy

täällä mennään samaa uraa jota on menty ennenkin

meillä olisi paljon kyvykkäitä lahjakkaita nuoria henkilöitä yritysten johtotehtäviin ja tällaisia vaihdoksia pitäisi tapahtua valtionyhtiöissä ja myös suurissa yhtiöissä muuallakin kuin helsingin sanomissa

onko niin että se tehtävä asia tai asianhaara tai henkilösuhteet tai sukulaisuus tai muu on sellainen että se vaarantaa puolueettomuuden päätöksentekijällä että se saattaa vaarantaa ulospäin tämän puolueettomuuden

arvoisa puhemies

nyt näyttää siltä että vastuu tuo myös sitten sitä että tavallaan pysytään asiassa niin kuin edustaja kettunen täällä puhui ihan positiivisessa mielessä tarkoitan tätä

ensinnäkin on todettava se että valtuuskunnan puheenjohtaja maria guzenina richardson kesken kauden tulleena on hyvin oivallisella tavalla päässyt näihin asioihin käsiksi

todennäköisesti tämä että suomella ei ole ajettavia asioita ei myöskään pakota ministeriä tässä tapauksessa niihin osallistumaan

tämä luo vahvan pohjan kanssakäymisemme tulevaisuudelle

lopuksi haluaisin kiinnittää huomiota nimenomaan tähän ihmisoikeustuomioistuimen toimintaan ja siihen että suomestakin yllättävän paljon joudutaan valituksia tekemään

silloin sitä on myös itse käytännössä arvioitava ja lopuksi sen sitten tekee joku oikeusaste tai sitten oikeuskansleri valtioneuvoston tapauksessa

mutta samalla häneltä unohtui kyllä minusta kansaneläkelaitoksen valtuutettujen yksi tehtävä

ja ei se mitään jos valituksia tehdään mutta yllättävän paljon ihmisoikeustuomioistuin myös joutuu puuttumaan suomen joka itse pitää itseänsä edistyksellisenä oikeusvaltiona tuomioistuinten tekemiin ratkaisuihin

kun me täällä lakitehtaassa eli eduskunnassa teemme lakeja niin ne eivät välttämättä ole käytännön kannalta aina hyviä ja kansalaiset tästä meille valittavat erityisesti myös kansaneläkelaitoksen osalta

keskustelu keskeytetään ja osin käsittely kesken että eduskunnan seuraava näin on

mutta täällä edustaja kanerva kiinnitti ihan oikealla tavalla huomiota näihin tärkeisiin asioihin

puhemies

tässä ei ole yhtään tuotu esille sitä kun te olette tarkastaneet kelan toimintaa millä tavoin lainsäädäntöä tulisi kehittää tai säännöksiä kehittää tai tehdä jotain kun tämä tyytymättömyys joka on näitä miljoonia hakemuksia eri asioista syntyy on kansalaisten keskuudessa

siinä mielessä tämä ulkomaalaisten osuus tulevaisuudessa tulee olemaan ratkaiseva ja siinä mielessä se on positiivinen asia

siellä ei tarvitse korkeitten virkamiesten ei kunnanhallituksen jäsenten eikä muittenkaan ilmoittaa näitä jääviyksiä ja siellä voi olla sitten näitä jotka tekevät niin sanotusti omissa asioissaan näitä päätöksiä ja tämä kunnallisvaalien lähestyessä olkoon yksi iso haaste

anu pykälät yhdeksänkymmenen kastren ifin mukaan hyväksytty yksitoista pykälää herra puhemies

tämä olkoon nyt hallitusohjelman tekijöille yksi tällainen suuri haaste miten näissä asioissa päästään eteenpäin niin että suomi saisi paremman aseman ihmisoikeustuomioistuimen päätösten valossa

tässä mielessä tämä tulee olemaan erittäin tärkeä ja nimenomaan se kysymys siitä millä tavoin me valtuuskuntana ja sen yksittäisinä jäseninä tulemme suhtautumaan näihin kahteen aloitteeseen jotka koskevat venäjän valtuuskunnan oikeuksia

teen esityksen joka tarkoittaa sitä että tasavallan presidentti nimittää finanssivalvonnan johtajan kuten tälläkin hetkellä valtioneuvoston esityksestä ja pankkivaltuustonesitys edusti jouko autero sara huoneistoa edustaa pankkivaltuuston esityksestä

minusta on tärkeätä että nyt saadaan niin kiinan japanin kuin muidenkin maitten kanssa nämä sosiaaliturvat aikaan jotta tämä on käytännössä paperilla selkeätä

meillä on ajettu organisaatio alas ulkomaita myöten niin että meillä eivät enää pienyrittäjät ja muut jotka matkailualalla toimivat ole saaneet sellaista markkinointia kuin olisi pitänyt

tämä on kyllä kertomus siitä mitä on tapahtunut ihan tätä kestävää kehitystä kelassa myöten mutta tästä puuttuu minusta se ote joka kansaneläkelaitoksen valtuutetuissa on ollut että katsotaan myös näitä epäkohtia miten niihin voidaan tehdä parannus

tämähän on tärkeä asia muun muassa näitten vakuuksien osalta ja siltä osin että kreikan valtiohan on erittäin merkittävä omistaja ympäri kreikkaa

tässä mielessä tämä on meidän yhteinen etu että tämä järjestelmä toimii ja että suomalaiset työeläkerahastot karttuvat niin että lakisääteinen työeläke on niin hyvä että siihen ei tarvitse ruveta ottamaan mitään lisäeläkkeitä koska vähävaraisilla ihmisillä tällaiseen ei ole varaa pienipalkkaisilla ihmisillä

minusta puheenjohtaja täällä puhuu kohta on tärkeätä se että venäjän valtuuskunta täysin oikeuksin on siellä mukana koska me tarvitsemme nyt enemmän kuin koskaan keskustelua venäjän kanssa myös euroopan neuvostossa

tämähän on nyt huomattu mutta mitä hallitus on käytännössä tehnyt jotta matkailuelinkeino suomessa voisi saada sen aseman mikä sille kuuluu

olisin nyt kysynyt sitä millä tavoin yhteistyössä näiden muiden maiden kanssa koe tetaan edetä tässä vakuusasiassa ja siinä että jossain vaiheessa tulee varmaan tilanne sen suhteen että kreikka joutuu näitten velkojensa takia tätä omaisuutta realisoimaan

meillä on ihan sama tilanne myös venäjän matkailun osalta meillä on liikenneyhteydet venäjälle se on miljoona viisumia tänä vuonna mutta sitäkään ei ole käytännössä hoidettu

eivät nekään siinä samassa korttelissa päässeet yhteistyöhön kunnes sitten tämä epäkohta korjattiin

oliko tässä nyt missään vaiheessa tosiaankin esillä se vaihtoehto että tässä olisi tapahtunut velkajärjestely jossa myös nämä sijoittajat olisivat joutuneet ottamaan osaa siihen koska olisivat joutuneet luopumaan osasta sitä saamista jolloin olisi tapahtunut tämä mitä tässä nyt käytännössä tavoitellaan

on erittäin kallis asia että suomi on pystynyt pilaamaan omat mahdollisuutensa kun aikoinaan sonerasta luovuttiin

mitä hallitus todella tekee suomalaisen matkailuelinkeinon kehittämiseksi

tämän hallituksen aikana nimenomaan on tehty näitä verovähennyksiä jotka suosivat tiettyjä kansalaisryhmiä

suomessa ei ole oikein operaattoreita jotka pystyisivät hallitsemaan koko kenttää

kuten valtiovarainministeri on moneen kertaan todennut niin kaveria ei jätetä ja näitä hyvätuloisia hyvässä asemassa olevia kavereita ja yrityksiä ei todellakaan ole jätetty

nyt tarvittaisiin aktiivista valtionyhtiönpolitiikkaa joka on tärkeää suomessa työllisyyden kannalta monilla eri alueilla

tämä on niin hajautunutta että tässä ei ole käytännössä tullut sellaista yhteistoimintaa ja tämän takia sisältöjen kehittäminen on jäänyt vähemmälle kun operaattorit eivät pysty käytännössä yhteistyöhön

esimerkiksi saksa jonka kanssa suomi nyt on pitkään tässä yhteistyössä ja vähän samoilla tavoitteilla miten paljon te olette saksan kanssa neuvotelleet siitä että olisi päästy tällaiseen toisenlaiseen järjestelyyn kuin nyt tämä

stora enson tapahtumat osoittavat että tässä ei ole käytännössä onnistuttu ja nyt tämä destian raskoneen ja labtiumin myynti osoittaa myös sitä samaa

tässä mielessä yleisradio on ollut merkittävä tekijä ja minusta tätä yleisradion asemaa ei pidä horjuttaa

tästähän tässä on kysymys siitä millä tavoin näitä verovähennyksiä on käytetty ja nyt otetaan velkaa tätä varten koska valtion tulot eivät kerry sillä tavalla kuin pitäisi

ne ovat väärä paikka ratkaista näitä taloudellisia ongelmia

kysymys on myös siitä että veikkauksen kilpailijaksi on tunkeutumassa koko ajan ulkomaisia lottoyhtiöitä tai vastaavia ja tässäkin mielessä tämä suomalaisen kulttuurin ja urheilun puolustaminen on tärkeätä

me myymme osaamista ulkomaille

tähän tarvittaisiin vahvempaa valtion otetta olkoon se sitten missä yhtiössä tahansa tai niin että valtio perustaa ihan oman uuden yhtiön tai ottaa sitten asemia teliasonerassa niin että tämä valtakunta jotenkin tulee hoidettua käytännössä

tarkoitin sitä että ei jatkettaisi nyt sillä linjalla että on viety näihin maihin eikä samaan aikaan selvitetä niitä mahdollisuuksia joita muut alueet tarjoavat

miksi

on käynyt ilmi että esimerkiksi euroopassa norja on niitä harvoja maita joissa on tämä viennin lisäys ja on rahaa mutta mitkä ovat suomen panostukset yhteistyöhön norjan kanssa

mutta se mikä on työllisyyden ja elinkeinoelämän kannalta tärkeätä on markkinatuomioistuin ja tähänkin jaosto joutui lisäämään rahaa jotta se toimisi edes kohtuullisesti

minusta asianomaisen ministerin pitää ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin että tämä viestintäviraston tulkinnasta johtuva tilanne saadaan sellaiseksi että tätä voidaan jatkaa kuitenkin ilman sitä markkinavetoisuutta johon näissä lotto ja muissa veikkauksen arvontatilanteissa yleisradiossa on jouduttu eli pois tämä markkinointihenki mutta muutoin tämän pitäisi saada jatkua yleisradiossa

tämä pääministerin puhe oli aika tavalla enemmänkin kuin juhlapuhe mutta nythän meillä on kysymys tästä valtion budjetista